ministeri tässä asiassa kyllä kun hän täällä vastaa käyttää aika tarkkaa ilmausta ja siinä ei voi sanoa että niin ilmaistuna kuin ministeri sen sanoo hän sanoisi sen väärin mutta hän ei taas vastaa kertaakaan siihen kysymykseen miten käy suomen vastuulupausten määrän

siihen tilanteeseen kun joudutaan ratkaisujen korjausliikkeitten tekeminen siinä vaiheessa on myöhäistä niihin pitäisi ryhtyä nyt ja välittömästi

kun tässä lukee työ ja elinkeinotoimisto tai työ ja elinkeinokeskus niin miten tämä voima sana häviää pois

mitä vielä tulee sitten erityisesti fennovoimaan ja sen jätteen loppusijoitukseen niin täällä on kauhisteltu sitä että voi voi kun sillä ei ole valmiina näitä onkaloita mihin sijoittaa

arvoisa puhemies

nykyisin sairaanhoitopiireihin määrätään jos muistan vielä tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan ja minä luulen että näin kävisi jatkossa myös tämän sote järjestelyn osalta

kun vaalit oli käyty te hyväksyitte portugali paketin ensi töiksenne ilman minkäänlaisia ehtoja mihinkään niihin kohtiin joista te vaalien alla puhuitte

hän muun muassa viittasi siihen kuinka nyt jo suomalaiset yritykset jotka katsovat että jonnekin pitää investoida arvioivat että investoivat ulos

ja suomen vastuulupausten määrä tässä vaikka minä nyt olen käynyt vmn virkamiesten kanssa monta kertaa tätä läpi en minä pääse mihinkään siitä kyllä nyt vain kerta kaikkiaan kasvaa

minä ajattelin että onko tässä jotenkin niin ajateltu että kun tämä pullamössösukupolvi tulee tänne niin ei enää voimaa tarvita töissä ollenkaan vai mihin tämä perustuu

hyvä homma

jos kerran pitää lähteä lisävastuisiin mukaan niin eihän se hullumpi homma ole että silloin tavoitellaan niille vastuille sitten myöskin vakuuksia

ei tuo nyt niin paljon olisi tietysti maksanut eikä papereissa lisäkirjaimia tehnyt vaikka tuo voima sana olisi vielä säilynytkin

ekn eilen julkistama elinkeinoelämän barometri kertoi siitä että näkymät ovat entistä synkemmät tuon barometrin mukaan

mutta mitä vielä tulee siihen keskittämiseen on siinä aivan huikea ero jos juridinen päätösvalta jollain isolla alueella on yhdellä kunnalla verrattuna siihen että kaikki kunnat ovat tasavertaisesti väkilukunsa mukaisessa suhteessa päättämässä sen alueen asioista

näin tässä nyt kävi ja toivotaan että tämä hallitus vielä kerkiää tämän jutun muuttaa

ensinnäkin alkusanoikseni sanoisin että kysymys on aika isosta kokonaisuudesta

kolmas esimerkki siitä mihin suuntaan ollaan menossa ovat nämä suorat sijoitukset ja portfoliosijoitukset suomesta ulos ja ulkoa suomeen

sen minä myönnän että sittenhän erikseen tarvitaan ne päätökset joilla irrotetaan ne rahat ja siihen tarvitaan eduskuntaa mutta sen jälkeen kun me olemme eduskuntana antaneet yksimielisesti sitoumuksen sinne että me olemme mukana näissä kisoissa ja vastaamme omat huutomme kieltäytyminen sen rahan irrottamisesta on paljon vaikeampaa kun se lupaus on kerran annettu

koko eurooppalainen finanssijärjestelmä sen valvonta sen kunnon seuranta sen kriisien tunnistaminen ne viranomaiset jotka ovat toimivaltaisia kun kriisi havaitaan ryhtyvät toimenpiteisiin ne yhtenäiset varautumisjärjestelmät siihen kun kriisi on havaittu ne rahoitusresurssit millä tavalla kriisiä hoidetaan

minulla on sama vanha tarina minkä olen aika monta kertaa täällä muutamien viime vuosien aikana myös edellisessä tehtävässä ollessani sanonut huoli siitä mikä ei näy tässä tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä oikeastaan lainkaan

on tapahtunut selvä repeämä

on hienoa että ministerit cronberg ja pekkarinen ovat ottaneet tämän linjauksen tuottavuusohjelman suhteen

suomeen ei enää sijoiteta niin kuin aikaisemmin ja suomesta sijoitetaan selvästi enemmän nyt suhteessa ulos kuin ulkoa meille

päivä elokuuta tänä vuonna meille suuren valiokunnan jäsenille jaettiin luonnos siitä minkälainen tulisi olemaan tämä laki mitä nyt tässä käsitellään

toivon mukaan muitakin ministereitä löytyisi puolustamaan omaa ministeriötään koska ongelmia on myös muualla ministeriöissä juuri tämän tilanteen suhteen että vähennetään matemaattisesti pakonomaisesti valtion työntekijöitä

kaikki nämä seikat huomioon ottaen nyt sen sijaan että leikataan kasvun eväistä niin kuin osaamisesta tutkimuksesta kehittämisestä niin kuin tännekin hallituksen jakaman esityksen mukaan uusiutuvan energian edistämisestä näistä toimista leikataan sen sijaan että näin menetellään pitäisi nyt tuoda toimenpide esitykset joilla näihin asioihin kasvun edellytyksiin nimenomaan käytettäisiin myös yhteiskunnan kädenojennusta enemmän kuin tällä hetkellä sitä on konsanaan käytettävissä

arvoisa puhemies

täällä sanotaan se ajatus että valiokunta pitää tärkeänä että meidän julkisia t k varoja ei vähennetä

asia

nyt te annatte väärän kuvan siitä mitä tapahtuu sähköveron korotuksen osalta koska hallitus on päättänyt että se leikataan pois keskeiseltä suomalaiselta metsäteollisuudelta

nyt se mitä fennovoiman suhteen tässä velvoitetaan ja edellytetään on itse asiassa enemmän kuin yleisesti ottaen silloin kun maailmalla uusia ydinvoimalaitoslupia myönnetään edellytetään

kaikki nämä uudistuvat tällä järjestelmällä mitä eurooppa nyt rakentaa ja johon liittyen suomen lainsäädäntöä nyt ollaan rakentamassa

tynkkyselle

toinen asia

on virkistävää kuulla ja nähdä tällainen keskustelu vaalipiirin kansanedustajan ja samasta vaalipiiristä tulevan ministerin välillä

ei sitä nyt ole lisätty mutta halutaan varmistaa että se säilyy suomalaisessa energiapaletissa ja pidän sitä erittäin tärkeänä ja otan erittäin vahvasti vastuun

haluan vain senkin sanoa että minä en nyt pelkää että nämä voisivat realisoitua meidän veronmaksajien maksettaviksi kovin hevin mutta teoreettinen mahdollisuus on toki sekin että jos tapahtuu isoja menetyksiä näissä kohteissa mitä tällä on rahoitettu niin kyllä totta kai silloin viime kädessä eri maitten veronmaksajat tästäkin asiasta vastaavat

asia

arvoisa puhemies

tällaista muissakin vaalipiireissä varmasti tarvitaan

ja vielä kertaan senkin mitä stukin pääjohtaja laaksonen sanoi monta kertaa meille että ei se posivan tila tuolla olkiluodossa ole ainoa vaihtoehto että voi olla sekä kustannussyistä että muistakin syistä ihan tarkoituksenmukaista hakea joku muukin ratkaisu kuin tuo olkiluoto

en käy sitä enää toistamiseen esittämään tai ties kuinka monta kertaa se on täällä jo esitetty mutta sanon kuitenkin että siitä tarpeettomimmasta kuluttamisesta olisi nyt kyettävä leikkaamaan lähinnä verotuksen keinoin ja näin saatavia voimavaroja tulisi käyttää sen äsken kuvatun ja haetun kasvun vauhdittamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

samanaikaisesti myöskin vttn joka on toinen kahdesta keskeisestä suomalaisesta innovaatiorahoittajasta ja tekijästä resursseja leikataan merkittävästi

ministeri pekkarisen viime viikon lausunto kyselytunnilla tästä toimipaikkaverkostosta aiheutti ainakin kotiseudullani hiukan keskustelua mutta on erittäin hyvä että nyt se tuli täsmennettyä ja selvitettyä että toimipaikkaverkostossa ei tulla tekemään mitään merkittäviä muutoksia nykytilaan

arvoisa puhemies

taustallahan on maailmanlaajuinen finanssikriisi sen aivan erityinen eurooppalainen luonne joka johtuu paljossa siitä mitä euro on sen heikkouksista koko eurojärjestelmän heikkouksista

no minä lähden vakavasti siitä että se on ihan poliittinen päätös että se on jäänyt mutta se on kaiken todennäköisyyden mukaan alkuperäisesti siinä kaiken kaikkinensa ollut mukana

suhteessa niitten aiempien kriisien mittaan imf on tainnut tulla enemmänkin mukaan niihin kriiseihin kuin mikä on sen suhteellinen osuus nyt siitä kriisistä mitä me euroalueella tällä hetkellä elämme

on erittäin hyvä myös se että ministerit eivät sitoudu tuottavuusohjelman tavoitteisiin oman ministeriönsä alalla ja näin ollen tämä on sellainen positiivinen viesti suomen työvoima on hallinnut

kriisi on edelleen menossa mutta yhteisin toimin nyt ollaan rakentamassa pankkiunionia jonka tavallaan rakenteessa ovat nyt nuo äsken sanotut menettelyt viranomaiset ja resurssit joilla ongelmia hoidetaan

kiitän tulevaisuusvaliokuntaa siitä että se tämän on noteerannut mutta muutoin on hivenen hampaaton ote ilmiöön jota kutsun innovaatiovuodoksi

arvoisa puhemies

ainakin henkilökohtaisesti myönnän että piti käydä tällaista painia itsekseen ja omassa sisässäänkin siinä mikä on oikea ratkaisu

minusta on äärimmäisen tärkeä ja tarpeellinen asia että suomessa viranomaisnormeilla me varmistamme rakentamisen turvallisuuden ja ennalta ehkäisten poistamme kaikki mahdolliset teoreettisetkin ongelmat etukäteen velvoittamalla rakentajat ja rakennuttajat viimeisen päälle tarkkoihin normeihin

näin on siis imf ennenkin tullut mukaan

ja vielä kertaalleen mitä ymmärrän innovaatiovuodolla

mitä tulee vielä siihen etuoikeusjärjestykseen että ensin on imfn raha ja sitten on euroraha ja sitten ovat yksityiset rahat niin se on kyllä vähän sillä tavalla että sen jälkeen kun maa on nostettu pois normaaleilta velkamarkkinoilta ja sitten se rahoitetaan imfn ja pysyvän kriisirahaston rahoista niin missä se yksityinen raha sitten juurikaan on joka tässä jää meidän imf ja evm rahojen jälkeen

me julkisin varoin verovaroin tässä maassa luomme osaamispotentiaalin joka tarkoittaa koulutuksellista osaamista sitä mitä eri koulutusasteilla suomalaisille koulutusta annetaan

ja sen signaalin etumerkin edustaja sinnemäki toivon mukaan tietää mitä se käytännössä on

arvoisa puhemies

ilman muuta oikea oli se ratkaisu joka näyttää turvaavan työtä investointeja toimeentuloa ja hyvinvointia suomeen ja se oli tämä suurempi arvio

vaikka tämä tuottavuusohjelma kaikkineen onkin ehdottoman tarpeellinen niin kyllä on aika vaikea kuvitella että jos työttömyyden taso olennaisesti lähtee nousemaan niin tämä tuottavuusohjelma työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla siinä muodossa pistettäisiin käyttöön kuin on alun perin esitetty

päivä elokuuta suuren valiokunnan jäsenille kansanedustajille meille näille herroille tässä ja rouville mitä täällä salissa nytkin on osa teistä jaettiin huomatkaa nyt kansanedustajat ei ole tässä mukana

tarkoitan sillä myös sitä tieteellistä perustutkimusta jota yliopistot lähinnä yliopistojen omalla rahoituksella suomen akatemian rahoituksella ja sektoritutkimuksen rahoituksella suomessa rahoittavat aika merkittävä määrä tämä

ei minulla ole mitään tuulivoiman lisärakentamista vastaan mutta minä en usko kerta kaikkiaan edustaja uotila että suomalaiset ovat valmiita panemaan niin paljon rahaa esimerkiksi tuulivoiman tai aurinkovoiman lisärakentamiseen että sillä voidaan tämä suomen homma hoitaa

ensimmäisessä vaiheessa siirryttiin yhteiseen valvontajärjestelmään

minusta on aika erikoista että ne samat tahot jotka vastustavat ankarasti ydinvoimaa ovat sitten kuitenkin sitä mieltä että voi voi kun ei saada ydinvoimaa nyt hirveän nopeasti käyttöön

jo nyt meillä on meneillään järjestely jossa eurooppalaisia pankkeja niiden kuntoa ja iskukykyä valvotaan yhtei sin menettelytavoin

minä uskon että kun hallitus nyt on päätynyt siihen että otetaan meidän piikkiin entistä laajempia ja suurempia riskejä ja vastuita jnp

nyt kuitenkin on käymässä vuosi vuoden jälkeen niin että entistä suurempi osa näin synnytetystä osaamisesta valuu suomesta ulos ilman että se osaaminen täällä tuotteistuisi kaupallistuisi näkisi täällä ja kokisi täällä tuotannon ja sitten täältä niitä tuotteita vietäisiin ulos ja saataisiin veroeurot kiinni vastineeksi siitä osaamispotentiaalin synnyttämisen julkisesta rahoituksesta

kun tulee näitä maakunnallisia työ ja elinkeinotoimistoja niin toivoisin että sinne alueille jääville yksiköille taattaisiin riittävästi itsenäistä toimintavaltaa ja olisi hyvä jos tätä myös keskustaholta seurattaisiin koska siellä on kuitenkin se paras asiantuntemus käytännön asioissa hoitaa niitten työttömien asioita ja uudelleentyöllistymistä ja olla läheisessä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa

koko maailman asennettu aurinkoteho on tällä hetkellä noin kaksi kertaa koko suomen sähköteho

karate mikrolla sun e

tällä lainsäädäntökokonaisuudella mikä nyt on tässä kysymyksessä astutaan seuraavaan vaiheeseen pankkiunionissa jonka eurooppalainen viitekehys on brrd bank recovery and resolution directive

mutta nämä ressukat joita tällä rahoitetaan ovat maita jotka evm nostaa tai me päätämme nostaa kokonaan pois sieltä normaaleilta lainamarkkinoilta eikö niin

tällä menettelyllä nyt luodaan yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt

tämä generaatio tämä osaamisen muuttaminen innovaatioksi ja tuotannoksi täällä ei kerta kaikkiaan tällä hetkellä toimi

vaikka toimistot siellä säilyvät ne tarvitsevat myöskin sitten valtaa toimia

sitten jos nuo testit ja valvonta osoittavat että pankkien kunto joissakin mukana olevissa maissa siis kaikki euroopan unionin jäsenmaat ovat mukana tässä menettelyssä jos pankkien kunto ei täytä niitä vaateita mitä pankin tulee täyttää niin sitten lainsäädännön mukaan määritellään pelisäännöt nyt tässä tapauksessa siis myöskin suomessa mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia puuttumaan tilanteeseen ja minkälaisin keinoin nuo viranomaiset voivat tässä tilanteessa sitten ongelmaa ryhtyä hoitamaan

nyt pääministeri

tämän jutun toimimista vaikeuttaa se että samaan aikaan kun rahoitus aiemmin kertomallani tavalla tämän generaation tukemiseksi vähenee ne mekanismit jotka imevät täältä sitä osaamista ulos vahvistuvat

on loppuratkaisu sitten tämä tai mikä tahansa olennaista oli tässä jutussa kuitenkin se että berliinissä valtiovarainministeriön virkamiesten arvioiden mukaan tämä niin sanottu etuus on luonteeltaan sellainen että siellä ei arvioida yhdenkään toisen euromaan käyttävän tällaista mahdollisuutta hyväkseen

ministeri cronberg ja minä toukokesäkuussa ministerijohtoryhmässä teimme päätöksen siitä että me toimimme tavalla jossa annamme te keskuksille ohjeet siitä että yksittäisiä toimistoja ei lakkauteta vaan että uudistus lähdetään viemään niille raiteille joista tässä äsken kerroin

tähän saakka puola on niillä rakentanut pääasiassa teitä ja rautateitä ja muita jonkun verran osaamiseenkin sitä rahaa on mennyt mutta uudella ohjelmakaudella tätä rahaa saadakseen sitä pitää käyttää myöskin puolassa entistä enemmässä entistä useammin ja enemmän elinkeinotoiminnan edellytysten rahoittamiseen

lainsäädännössä päätetään siitä että meille rakennetaan tällainen erityinen rahoitusvakausvirasto jonka tehtävänä on viranomaistoimin vastata kaikesta äsken sanotusta

mistä paikalta pyydetty

se että näin on jos näin on mielestäni kyllä kertoo kuinka likvidistä kuinka täyden arvon vakuudesta pohjimmiltaan on kysymys jatkamatta siitä enempää

mutta jos ed